tässä hankkeessa ei ole kysymys ydinvoiman lisärakentamisesta vaan sen kapasiteetin osittaisesta korvaamisesta joka markkinoilta poistuu

ihan aluksi haluan sanoa että kannatan puhtaasti tuotettua energiaa jota tuulienergiakin on

tässä talouden ja työllisyyden tilanteessa olisi järjetöntä torpata näin merkittävä investointi eduskunnassa kun täällä olemme moneen otteeseen näitten investointien perään huutaneet

täällä edustaja paatero omassa puheenvuorossaan sanoi että tämä on kuluttajien asemaa parantava laki

ministeri viittasi konkurssilain kokonaisuudistukseen ja lause meni jotenkin näin että velallinen vapautuu veloista vasta sen jälkeen kun kaikki velat on maksettu konkurssissa katsotaan se järjestys

toivotaan niin että se sitä on mutta jos sähkö maksaa itä suomessa moninkertaisesti metropolialueeseen verrattuna niin se ei silloin ole näitten itäsuomalaisten kuluttajien asemaa parantava laki päinvastoin

kun aiemmassa keskustelussa edustaja viitanen mainitsi että hallitus harjoittaa oikeistolaista politiikkaa niin tämä täytyy nyt korjata

tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän kautta nyt kuitenkin tuemme tuulivoimaa liikaa nimenomaan yhtä tuotannonalaa

missään tapauksessa minä en näe niin että hallitus harjoittaa oikeistolaista politiikkaa mutta jos sille hakee adjektiivia niin kyllä minä sanoisin että se on jämerää sosiaalista politiikkaa mitä hallitus harjoittaa koska kyllä kaikki suomalaiset osallistuvat ja myös hyötyvät tästä hallituksen politiikasta

realisoidaan omaisuus ja katsotaan se järjestys missä järjestyksessä tämä realisoitu omaisuus siirtyy velkojille ja loput jäävät velaksi

mutta käytännön tasolla meillä ongelma on se että konkurssioikeudenkäynnissä ei todeta esimerkiksi sitä velan määrää mikä konkurssissa velalliselle tuomitaan tai sitä ei tuomita koska velan määrää ei todeta

hallitus panostaa kärkihankkeisiin ja tuloksena toivottavasti on ja tarkoitus on että pysyviä työpaikkoja luodaan suomeen nimenomaan yksityiselle sektorille

eli täytyy sanoa että heikoimmassa asemassa tässä ilman tätä tasausjärjestelmää tulevat olemaan maakuntien sähkönkäyttäjät koska tämä kustannuspaine valutetaan jossain vaiheessa luulisin että heti alusta lähtien kyllä sähkönkäyttäjille siirtohintoina

tässä voisi hiukan enemmänkin tähän puuttua mutta ajan rajallisuuden vuoksi totean vain että merituulivoimaa esitetään tällä hallituksen esityksellä nyt syöttötariffin piiriin ja sen lisäksi vielä energiatuen piiriin

nyt on vaikka miljoonalainasta kysymys ja siinä on vakuutena pankille annettu omakotitalo joka lainaa otettaessa on hyväksytty

muistuttaisin tässä siitä että parasta työttömyyden hoitoa ovat nimenomaan uudet työpaikat ja myös parasta sosiaaliturvaa ovat käytännössä uudet työpaikat

pyytäisinkin pääministeriä jos voisitte vielä kerrata nämä työllistyystavoitteet mitkä näitten kärkihankkeitten kautta saadaan niin ei jäisi tällekään salille se epäselväksi

lyhyesti sanottuna tämä energiatuki tuulivoimahankkeelle on ihan jees mutta toisaalta sitten tämän tuotannon näin massiivinen tukeminen ei ole

no se on kyllä totta mutta samanlaisessa heikossa asemassa ovat myöskin ne kaupungissa asuvat jotka asuvat tämän verkkoyhtiön alueella

vielä tietääkseni ei ole semmoista järjestelmää että mitataan tuo sähkölinjan pituus ja sen mukaan tulee se siirtomaksu vaan se siirtomaksu on tasattu sen yhtiön alueelle

tämä on sinällänsä hyvä että nämä yksityishenkilöt ammatinharjoittajat pääsevät velkajärjestelyyn mukaan mutta silloin kun puhutaan tästä konkurssilainsäädännön kokonaisuudistuksesta niin tämä on se meidän ongelma

valtion investointitukea saaneiden merituulivoiman kokeiluhankkeiden saattamiselle syöttötariffijärjestelmän piiriin on esitetty kaksi keskeistä perustetta

mielestämme suomen on tarkoituksenmukaista pyrkiä saavuttamaan meille asetetut päästö ja uusiutuvan energian tavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti

on totta että merituulivoimalle annettava tuki edistää alaan liittyvän teollisuuden kehittymistä maassamme

syöttötariffin saaminen ei edellytä merituulikohteissa käytetyn teknologian korkeata kotimaisuusastetta joten tuen hyöty voi hyvin valua ulkomaalaisille yrityksille

kotimaista merituulivoimateknologiaa voidaan edistää huomattavasti paremmin suorilla investointituilla sekä alan yrityksien t k toimintaa tukevilla suorilla yritystuilla

merituulivoimalle myönnetään jo investointitukia ja yritystukiemme nykyistä voimakkaampi kohdentaminen merituulivoimaa kehittäviin yrityksiin ei vaadi lainmuutosta

yleisesti ottaen kun harkitaan merituuliteknologian kehittämiseen suunnattavan tuen määrää on myös syytä ottaa huomioon että suomeen on rakennettava rankat jääolosuhteet kestäviä voimalaitoksia joille ei taas ole merkittävää globaalia kysyntää

kysymys on siitä minkälaiset kustannukset verkkoyhtiöllä on jotka siirretään siirtohintoihin ja tämä voi muodostaa maan sisälle erilaisia alueita

lakivaliokunta valmisti mietinnön ja tähän mietintöön jättivät perussuomalaiset lakivaliokunnan jäsenet arja juvonen ja allekirjoittanut vastalauseen ja kysymys on nimenomaan siitä että hallituksen esitys lähtee siitä että toiminnan järjestäjällä on oikeus pyytää rikosrekisteriote ja perussuomalaiset lähtivät siitä että tämä olisi pakko pyytää ja jos ei pyydä niin siinä olisi sitten sanktio mukana joku sakkorangaistus

arvoisa puhemies

edustaja ruohonen lerner entisen lakivaliokunnan jäsenenä joutui käymään aikoinaan sen kärsimysnäytelmän läpi eikä yksin voinut estää muuntorangaistuksen poistoa

kysymys ei ole siitä vaikeutetaanko vapaaehtoistoiminnan järjestäjien toimintaa tai niitten henkilöitten toimintaa jotka ovat siellä toimimassa

minä olen nykyisen lakivaliokunnan jäsen ja yhdessä näiden reippaiden kokoomuksen poliisimiesten kanssa edustaja mäntymaan ja edustaja tolvasen jotka ovat myös lakivaliokunnan jäseninä toivottavasti saamme sen valiokunnan käsittelyyn ja tämän muuntorangaistuksen

kysymys on lasten oikeudesta ja lapsen asemasta ja siitä että lapset eivät tulisi hyväksikäytetyiksi

se on totta että myöskään näilläkään muutoksilla ei täysin pystytä kitkemään sitä etteivätkö tämmöiset väärinkäytökset jatkossakin olisi mahdollisia mutta ainoastaan sillä tavalla että rikosrekisteriotteen pyytäminen pakollinen

anteeksi

suuresti ihmettelen tässä salissa tänä päivänä käytyä keskustelua

yhden kerran jo aikaisemmassa asiassa tässä salissa puhuin siitä että meidän täytyisi saada maalaisjärkeä mutta ihmettelen tätä tapaa toimia eduskunnassa tapaa puhua ja tapaa tehdä koska ne ovat monta kertaa niin äärettömän paljon ristiriidassa

kun me puhumme täällä salissa tässä pöntössä jokainen sana kirjataan ylös ja me saamme huomenna paperin missä meidän puheemme on

sen takia tuntuu pöyristyttävältä se että voidaan toimia aivan toisella tavalla ja sitten tässä salissa puhua kauniita asioita

minun mielestäni on tärkeää se että kun täällä edustaja kymäläinen sanoi että vastuu tässä asiassa on meillä kansanedustajilla se on totta vastuu tässä asiassa on meillä kansanedustajilla mutta se edellyttää sitä että puheet ja teot vastaavat toisiaan

täällä eduskunnassa ilmeisesti jossakin on räätäli joka näitä kääntötakkeja tekee koska tämmöinen kääntötakki näyttää olevan kaikilla muilla paitsi perussuomalaisilla uudella eduskuntaryhmällä

vasemmistoliitto ilmeisesti laskee sen varaan että portugali paketti on se viimeinen taisto siksi että tämän jälkeen ei tarvitse hyväksyä mitään muuta kuin evm eli pysyvä vakausmekanismi

tämä evm tulee toimimaan sillä tavalla että se käy jäsenvaltioiden kassalla omine lupineen niin ettei tässä salissa näistä tukipaketeista enää sen jälkeen tarvitse äänestää

minun mielestäni on tärkeätä se että puheet ja toiminta kulkevat käsi kädessä niin että se oikea kuva kuitenkin meidän toiminnastamme välittyy maailmaan

evm sopimusluonnoksessa on kohta jossa todetaan että evmn hallintoneuvostolla on oikeus korottaa pääomaansa ja se tarkoittaa sitä että yksipuolisella päätöksellä se voi käydä valtioiden kassalla hakemassa pääoman korotuksen

kun on luvattu että tähän saliin ei tuoda tämän jälkeen näitä vastaavia asioita päätettäväksi niin tämän evmn hyväksymisen jälkeen se pitänee paikkansa

nyt on hyvä todeta että on oikein hyvä että olemme tässä talossa yksituumaisia mutta emme yksiduumaisia

nyt käsiteltävä lakiesitys koskee hovi ja hallinto oikeuksien rakenneuudistusta siten että muutosten jälkeen suomessa olisi viisi hovioikeutta ja kuusi hallinto oikeutta

arvoisa puhemies

venäjä on nostanut tänä vuonna taisteluvalmiutta krimin niemimaalla arktisilla alueilla ja kaliningradin alueella

venäjän armeija vahvistaa joukkojaan niin kuin sanottu kaliningradissa mistä venäläinen kenraali valeri gerasimov on todennut vain että me parannamme joukkojemme taistelukykyä

hallinto oikeuksia ehdotetaan vähennettäväksi kahdella siten että kouvolan ja kuopion hallinto oikeudet yhdistetään ja yhdistetyn hallinto oikeuden sijaintipaikaksi tulee kuopio edelleen

toisaalta nato maat lisäävät harjoituksiaan baltian maissa ja nato on vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan itä euroopassa

sitten kun ottaa huomioon vielä talouspakotteet ja vastapakotteet niin olisiko ihan rehellistä arvoisa pääministeri todeta että kyllä me elämme nyt tällä hetkellä kylmän sodan kautta

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on yrittäjäystävällinen ja sosiaalipoliittisesti hyvin rakennettu

suuremmat tuomioistuinyksiköt lisäksi tarjoavat mahdollisuuden monipuolisiin työtehtäviin sekä erityisosaamisen ja muun ammattitaidon kehittämiseen

tämä palaute kun meidän vaihtoehtobudjettimme valmistui tuli tuolta kentältä ja siitä palautteesta mitä minulla oli paras oli tämmöinen toteamus että vau miten hyvä budjetti teillä olisi pienyrittäjien kannalta

esimerkiksi rovaniemen hallinto oikeuden lakivaliokunnalle antamassa lausunnossa todetaan että yhdistymisestä aiheutuu alkuvuosina lisäkustannuksia

käsillä olevan esityksen mukaan on varauduttava matkakäräjien ja suullisten käsittelyjen aiheuttamiin lisäkustannuksiin

myös tuomioistuimen henkilöstöön muutostilanteessa kohdistuvista tukitoimenpiteistä syntyisi ainakin jonkun verran kustannuksia

tämän toimikunnan esityshän oli että toinen oikeusaste olisi jäänyt kouvolaan

säästöt kyllä on laskettu erittäin tarkkaan mutta lisääntyneet kustannukset näyttäisivät kuitenkin sitten enemmän tai vähemmän unohtuneen

vertailutiedoilla esityksessä tahdotaan sanoa että suomessa on yleisesti ottaen liikaa tuomioistuimia ja että suomessa erityisesti hovioikeudet toimivat tehottomasti

tuomariliiton eduskunnan lakivaliokunnalle antamassa lausunnossa todetaan kuitenkin että kokemukset muissa pohjoismaissa eivät tue hovi ja hallinto oikeuksien vähentämistä

hallituksen esityksessä on kritisoitava sitä että vertailusta voi tehdä päteviä johtopäätöksiä vain jos vertailtavat asiat ja suureet ovat ylipäänsä vertailukelpoisia

määräaikaisuuksilla ei saavuteta parempaa tulosta

hallituksen esityksellä heikennetään entisestään kansalaisten saamaa palvelua oikeuslaitoksilta

arvoisa puhemies

on myös huomattava että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut viime vuosina suomelle useita langettavia tuomioita liian pitkistä oikeuskäsittelyajoista

otan nyt kantaa tähän viron malliseen verotukseen kun tässä edustajat suutari ja kopra kovasti hyökkäsivät tätä viron veromallia vastaan

kaiken kaikkiaan voisin sanoa näin että sinänsä ei ole kuopiota vastaan eikä oulua vastaan yhtään mitään mutta kun tämän toimikunnan alkuperäinen esitys oli se että kouvolasta nyt ei ihan kaikkea oltaisi viety se olisi ollut aika hyvä ratkaisu minun mielestäni tähän mutta lopettamalla hovi ja hallinto oikeudet kouvolasta hallitus käytännössä edelleen rankaisee muutenkin työpaikkoja menettänyttä kouvolan seutua

no tuosta summasta nyt voidaan olla monta mieltä mutta kun hallitus otti huomioon nämä positiiviset dynaamiset vaikutukset yhteisöveron laskulla nyt kotimaassa niin kyllä pitäisi ottaa sitten myöskin viron mallisen verotuksen käyttöönotossa huomioon nämä positiiviset dynaamiset vaikutukset

meillä käyttö on se että tällä hetkellä suomalaiset pk yritykset investoivat ihan entiseen malliin niin kuin ennenkin mutta valitettavasti ei suomeen vaan viroon

perussuomalaisten linjana on ollut ja tulee olemaan välittäminen ihmisestä suomalainen työ ja yrittäminen kaiken kaikkiaan isänmaallinen talouspolitiikka

tämä on yksi erittäin hyvä tapa hoitaa yritysrahoitusta joka on tällä hetkellä kriisissä niin että yritykset voivat omia voittovaroja käyttää omien toimintojensa rahoitukseen

tässä salissa ollaan tänään kuultu mielenkiintoinen debattikeskustelu joka vahvistaa sen ettei hallituksella ole selkeää eu linjausta

nyt tähän tuomiopiiriin jää sitten mukaan pyhtään kunta tuolta kotkan vierestä joka on tämän itä suomen alueella ainut kaksikielinen kunta joka tekee sitten koko tästä tuomiopiiristä kaksikielisen

mitä tulee sitten tähän viron veromalliin niin sehän lähtee siitä että yritys on vapautettu yhteisöveron maksusta jos käyttää nämä voittovarat investointeihin sen yrityksen kasvuun ja sitä kautta työllistämiseen

omassa puheenvuorossani jonka aika on rajallinen keskityn yritysten toimintaedellytyksiin ja uusien työpaikkojen luomiseen maassamme suhteessa euroopan unioniin

tämänkin asian kustannusvaikutuksia voi sitten miettiä

oikeastaan kyllä tämä on nyt sellainen juttu että tämä voi olla pyhtääläisille hiukan ongelmallinen tilanne jos näitä palveluja sitten kuopiosta saadaan ja heillä on helsinki kuitenkin sitten ihan vieressä kaksikielisenä paikkana

eusta pursuava hallinnollinen taakka ja sääntely lisättynä kotikutoisella taakalla on merkittävästi vaikeuttanut pienten ja keskisuurten yritysten toiminta ja työllistämisedellytyksiä

perussuomalaisten viron kaltaiseen veromalliin joka voitaisiin suomessa toteuttaa liittyy olennaisena osana myöskin työllistämisvelvoite eli olisi vapaa yhteisöverosta jos tietyllä tavalla tietyn määrän työllistää

tämän ongelman noteerasi aikoinaan jo vanhasen hallitus

nämä ovat sellaisia että vaikka siinä tulee tämä yhteisöverotuoton väheneminen niin toiselta puolelta verotulot kasvavat niin että kokonaisuus ajatellen kysymyksessä on noin satojen jopa miljardin hyöty

on muistettava että sama hallinnollinen taakka koskee kaikenkokoisia yrityksiä ja aiheuttaa erityisesti pienille yrityksille ongelmia ja merkittäviä kustannuksia

jonkun yksittäisen direktiivin tarkoitus voi olla lähtökohtaisesti hyväksyttävä mutta vaikutus monta kertaa päinvastainen myös suhteessa jonkun toisen direktiivin tarkoitukseen

sanon nyt tämän perussuomalaisena kansanedustajana ja omana henkilökohtaisena mielipiteenäni että hallitusohjelman kulttuuriosiossa on hyvä tavoite

tämä on kuitenkin johtanut euroopan tasolla sekä meillä suomessa yritysrahoituksen merkittävään heikennykseen liki loppumiseen kokonaan